kaiken kaikkiaan hyvä asia että eduskunnan tahto oli kuitenkin kriittinen talous näin tosiaan olemme päässeet tämän työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tälle asialle

minäkin voin omasta puolestani kiittää opetusministeriä hyvästä työstä ja onnea vaan kansanedustajana eteenpäin ja aikaa enemmän perheen parissa

pätkätyössä syntyy helposti vain pätkätutkimuksia

totta kai me toivomme että myös muualta kuin pirkanmaalta saamme rahaa teknilliseen yliopistoon joka on varsin edistynyt suomenmaassa siellä tampereellakin

tämä on yksi huolenaihe

ikärakenteen muutos vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä siten että erityisesti suurissa kaupungeissa on kiusaus lakkauttaa joitakin kouluja jotta saataisiin säästöjä

koska opetusministerillä on tarkat tiedot niin on hyvä että niitä käytetään tulevaisuudessa todellakin hyväksi kun nyt saadaan vielä rahaakin luokkakokojen pienentämiseen

oppilaanohjaus pitäisi aloittaa hyvissä ajoin

itse tässä havahtuu kasiluokkalaisen vanhempana että se on muuten lyhyt aika tästä nyt puolitoista vuotta kun ysiluokalla pitää jo ne ratkaisut tehdä eli oikeastaan runsaan vuoden päästä pitäisi opon kanssa miettiä mitä tehdään yritetäänkö lukioon vai ammattikouluun

neljän tuon opiskelepaikan lisäämiseen

kerrottakoon sen verran että hammaslääkäriliitto ja lastenhoitoalan liitto ovat muuten käynnistämässä päiväkoti ikäisten valtakunnallisen hyvinvointihankkeen ja olen siinä itsekin mukana tunnuslaulun esittäjänä

sen verran kun täällä puhuttiin kielien puhumisesta niin tein tuossa kirjallisen kysymyksen suullisen kielikokeen mukaan ottamisesta ylioppilaskokeeseen

he kyllä hyvin puhuvat sanavarastoltaan mutta ääntäminen on vähän niin ja näin ja sii et soo niin että kyllä tätä puolta täytyisi kehittää ja ihan sitä small talkiakin ei se nyt niin haittaa

mehän osaamme täällä puhua small talkia ja vähän isompaakin talkia mutta kyllä minä sanoisin niin että jos maailmalla meinaa pärjätä ja siellä ihmisten kanssa puhua seurustella niin täytyy osata käyttää kieltä myös sujuvasti

näyttää vaan siltä että nyt uudet tuulet puhaltavat

metsistä ei urbaanivihreiden periaatteiden mukaisesti tietenkään kaadeta puita eikä kuljeteta niitä metsäautoteitä pitkin sahoille metsät jätetään lahoamaan aarniometsiksi

tarvittaisiin todella sellainen kansallinen voi sanoa oikein suuri operaatio kunnon talkoot joilla tieasiat saataisiin kuntoon

helsinkiläisen virkamiehen joka itse kulkee metrolla kulosaarirautatientori väliä korvissa soi aina vain aja hiljaa isi tai malmstenin liikennelaulu

me tulemme ainakin liikennevaliokunnassa ensi keväänä puuttumaan tähän asiaan ja haluamme tarkentaa myös kabotaasiliikenteen sääntöjä

kuljetustuet eivät ainakaan nouse

olen siitä tyytyväinen että liikennevaliokunta teki siitä yksimielisen hyvin kriittisen mietinnön ja vaadimme viiden vuoden siirtymäaikaa ja se vielä parani tuolla suuressa valiokunnassa

minä toivon että tämä priorisointi säilyy ettei tämä uusi hallitus nyt sitten lähde jälleen rakentamaan nollapisteestä tätä selontekoa eivätkä painotukset nyt muutu voimakkaasti

mehän emme saa sieltä euroopan unionilta paljon rahaa mutta on tärkeä asettaa riittävän kunnianhimoiseksi se ten verkko että meillä on joku pakote ja kiihoke rakentaa suomeen parempaa tieverkkoa

se auttaa siinä asiassa

arvoisa puhemies

se vaatii satsausta joukkoliikenteeseen

toivoisin että tämä ministeriössä otetaan huomioon

teemahankerahoitusta lisäämällä voitaisiin puolestaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta rakentamalla keskikaiteellisia ohituskaistoja

niitä olisi pitkä lista

näitä voisi luetella todella paljon

mutta ylipäänsä voi sanoa näin että jos elinkeinoelämää aiotaan edistää ja alueiden kilpailukykyä niin kyllä näitä täytyy kuntoon saattaa

sen verran sanotaan nyt positiivisia uutisia että aihe joka viime kaudella kovasti keskustelutti eduskuntaa on että meillä on kuitenkin tampereen läntisen ohitustien vihkiäiset tammikuussa ja hyvä näin että punamultahallitus teki silloin tästä sen päätöksen vaikka siinä nyt vähän pelisääntöjä rikottiinkin

koska pelkät budjettivarat eivät välttämättä riitä rahastot voitaisiin kerätä valtionyhtiöiden myyntituloista ruuhkamaksuista ja eläkelaitosten sijoituksista

kannatan kyllä myös jossain määrin varauksellisesti mutta kuitenkin itäiseltä raskaalta tieliikenteeltä perittäviä tiemaksuja kunhan niillä tuettaisiin sitten tai jotenkin subventoitaisiin myös suomalaisia kulutus yrittäjiä ja pystyy tästä mieli on kuljetusyrittäjiä

siellä kovasti pelätään että tämä heidän satamiaan hyödyttävä seitsemän summan tehtaan verran tuloja antava liikenne loppuu sitten jos näitä maksuja tulee mutta pysähdyksissä satamaliikenne on tällä hetkellä joka tapauksessa

ilmastolliset ja alueelliset näkökohdat puoltavat monia liikennehankkeita ja tässä mielessä koko hyötykustannus suhteen osalta pitäisi uudelleen määrätä tämä kustannuslaskentamalli

ei siellä varmasti suuria liikennemääriä ole mutta se on meille erittäin tärkeä kohde aivan vastaavalla tavalla kuin joku himosvuori on keski suomessa ja siellä ainakin tiet ovat kunnossa liekö sitten hyvien ministereiden ansiota

olen sitä mieltä että ihan tämä normaali liikennelupaan perustuva bussiliikenne on toiminut hyvin ja kannattavilla linjoilla on myös sitten pystytty pitämään yllä kannattamattomia

kutsutaksien avulla tietenkin voidaan jonkun verran tätä paikata

tämä kritiikki on tietysti rakentavaa siinä mielessä että pidän erittäin tärkeänä että me saimme tuon selonteon valmiiksi kuluneen vuoden aikana

hyvään suuntaan ollaan menossa mutta enemmän vielä pitää saada satsausta liikenneväyliin ja myös näitä uusia rahoitusmalleja

puhemies

saanpahan nyt kommentoida sitten edustajan puheenvuoroa nimenomaan sitä että poliisin työhän ei ole mitään jäätelönmyyntiä se ei ole pätkätyötä

osa rahoista menee tietysti kohonneisiin kustannuksiin mutta hyvää on nimenomaan se että määräaikaisia virkasuhteita voidaan nyt vakinaistaa työttömät poliisit saadaan nyt töihin

tämä reviirien laajuus ei ole pelkästään pohjois suomen ongelma vaan sanotaan esimerkiksi meillä tampereella teisko on liian kaukana tampereen pääpoliisiasemasta

olen iloinen myös siitä että metlan länsi suomen yksikkö on parkanossa jatkossa kiitos hallitukselle tästä edelleen

eun uudistuva maatalouspolitiikka asettaa suuria vaatimuksia maatalouden hoidolle ja kiristyvät ympäristönormit ja byrokratia edellyttävät yhä suurempaa tietämystä direktiiveistä

ne tekevät tärkeää työtä ja maaseudulla saadaan elinkeinotoiminta pysymään vireänä ja monipuolisena

tänään juuri loimaalla olevan maatalousmuseon johtaja juha kuisma eroaa koska hän katsoo että määrärahat eivät ole riittävät tämän museon pyörittämiseen

täytyy toivoa että jos maatalousmuseo siirretään opetusministeriön alaisuuteen silloin ainakin toiminnan rahoitus paremmin taataan

aivan samoin suomen kylätoiminta ry harjoittaa sellaista tärkeää yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa jota kannattaa tukea kuten valtiovarainvaliokunta on ehdottanut

maatalousministeri on tehnyt hyvää työtä edistäessään kotimaisen ruuan arvostusta ja lähiruuan käyttöä

ei siitä oikeastaan sen enempää nyt tällä kertaa mutta sitä tietysti toivon että keskusliikkeet saadaan myös mukaan tähän suomalaiseen lähiruokaan

kyllä tietysti esimerkit ulkomaisesta ruuasta ja kaikenlaisista myrkkytapauksista siellä tuovat varmasti kuluttajia puhtaan kotimaisen ruuan ostajiksi kun vain jakelu toimii

tietysti itä ja pohjois suomi on erityisesti tämän ongelman edessä mutta jopa meillä tuolla pohjois pirkanmaallakin on petoeläimiä liikkeellä

onneksi metsästysasetusta on muutettu niin että suurpetojen kaatamisen poikkeuslupien myöntäminen on siirretty riistanhoitopiireihin jotka varmasti tietävät asiat paremmin

onhan kritisoitu riista ja kalatalouden tutkimuslaitosta että he eivät ole välttämättä samaa mieltä näistä tilastoista mutta onko se sitten totuudenmukaista tiedä häntä

mutta joka tapauksessa karhuja ja ilveksiä saa kaataa tälläkin hetkellä liian vähän kun vertaa niiden kantojen kasvuun puhumattakaan susista

kerrottakoon sen verran että huomenna on tulossa pohjois ylöjärveltä juuri ympäristöministerin vieraaksi ihmisiä jotka haluaisivat sinne yhdysvesijohtoa ja siirtoviemäriä

tarve on paljon paljon suurempi tällä hetkellä ja sanotaan meidänkin tapauksessamme siellä ylöjärvellä se tulisi todella suureen tarpeeseen

virtain vesihuoltohanke ei ole edes päässyt mmmn esitykseen vielä tässä vaiheessa

tämä linjaus nauttii varmasti kansan luottamusta ja täytyy sanoa kun itse on noilla huvipaikoilla ikänsä kulkenut että kyllä se poliisin läsnä oleva vaikutus on tietysti ihan tärkeä ja kannatan itsekin näitä kylä ja korttelipoliiseja mutta valitettavasti vaan tehokkuus tässä on nykyään valttia ja ei näihin ole kovin paljon resursseja

koska lupahallintopuolella kysyntä on ollut myös kasvussa ruuhkia on esiintynyt ja henkilöstö on jaksamisen äärirajoilla tietotekniikka ja verkkoasiointi on saatava apuun

tuossa aikaisemmin iltapäivällä oli puhetta tästä uutistiedosta että suomessa on pääkaupunkiseudulla harmaata työvoimaa noin parikymmentätuhatta ja toisaalta suomalaisia rakennusmiehiä on työttömänä

me teimme tuossa kirjallisen kysymyksen edustajien miedon ja pakkasen kanssa että turvapaikanhakijoille maksettavat korvaukset ovat oikealla tasolla

suomalaiset ihmiset jotka maksavat veroja ovat tarkkoja siitä miten heidän työllään tienaamia veroeuroja käytetään ja ihmiset jotka elävät sosiaaliturvan varassa vertaavat etuuksiaan turvapaikanhakijoiden etuisuuksiin ja katkeruutta syntyy ja se aiheuttaa myös jonkunlaista rasismia tämäkin